niin että tältäkin osin nyt sitten teemme parhaamme ja jatkamme tätä tasa arvotyötä myöskin peruskoulun

edellisissä hallitusohjelmaneuvotteluissa olin mukana ja sain johtaa harmaan talouden työryhmää siis hallitusohjelmaneuvotteluissa joissa oli kuuden puolueen edustajat mukana

näin tärkeimmät haasteemme ja tehtävämme palaavat työelämään ja ihmisten arkeen

se on yksi vaativimpia tehtäviä joita minulla on ollut

miten parantaa työikäisten terveyttä ja kokonaishyvinvointia

kyllähän me tarkastelemme tätä vakavaa rasismikysymystä opetusministeriössä kaikilla koulutuksen tasoilla

itse tiedän hyvin että jo nyt päiväkodeissa esiopetuksessa peruskoulussa jo opetussuunnitelmien mukaan tulee kiinnittää vakavaa huomiota rasismiin ja sitä lähellä oleviin ongelmiin

yllättävää on että hallitus yritti nostaa tässä työttömyyden lisääntymistilanteessa kaikkien ihmisten eläkeikää mutta ei huolehtinut työkyvyttömien pitkäaikaistyöttömien saattamisesta eläkkeelle

sitten eräs käytännön asia joka myöskin hallitusohjelmassa on todettu ja kirjattu liittyy siihen ongelmaan kun meillä on paljon maahanmuuttajanuoria jotka olisivat lahjakkaita ja hyviä aloittamaan myöskin lukiokoulutuksen

en näe mitään estettä nykylainsäädännön ja nykykäytännön mukaan sille että jos hyväksi nähdään niin koulujen yhteydessä on talonmies talonmies vahtimestari

se on aivan siinä asiantuntijatasoisessa suhteessa mikä oli jo aiemminkin ja on johtanut merkittävään tulokseen niitten tavoitteitten kohdalta joita silloin asetettiin että kyllä tämä meidän demarien ehdotus on ihan vakavasti otettava

nyt pyrimme hallitusohjelman mukaisesti tätä valmentavaa koulutusta lisäämään jotta mahdollisimman moni maahanmuuttajanuori pääsisi lukioon

ja olen kysyjän kanssa ihan samaa mieltä sitä että kouluissa tarvitaan aikuisia ja tässä mielessä kannustan kuntia mahdollisuuksien mukaan toimimaan tällä erää loppuunkäsitelty ja näin myös kyselytunti on tavalla

edustaja rundgren edellisellä kierroksella peräsi jo että ministerin pitää nyt tässä perua joitakin aloituspaikkasupistusehdotuksia

hyvään työelämään kuuluu tuottava työpaikka mutta myös yksilön tarpeita vastaava työympäristö jossa työntekijät pysyvät terveinä työkykyisinä ja motivoituneina

vaikutusmahdollisuuksien vähäisyys omassa työssä liittyneenä kiireeseen ja suureen työmäärään on yhdistelmä joka on sairauksien ja työuupumuksen riskitekijä

olen ilmoittanut tasapuolisesti kaikille että arvio tehdään yhdessä sitten helmimaaliskuussa ja ennen sitä ei tietystikään voi kesken prosessin luvata kenellekään yhtään mitään mutta niin kuin sanoin uutta tietoa on tullut ja sen pohjalta sitten on tarkoitus myöskin tehdä uudelleenarviointeja

mitä työelämässä tapahtuu ja miten siellä voidaan se riippuu paljon yritysjohdosta yritys ja toimintakulttuurista tässä kokoomus ja keskusta pitivät nätin puheenvuoron mutta unohtivat tämän tärkeän asian yrityskulttuurin ja työpaikkojen toimintakulttuurin siitä miten työntekijää kohdellaan ja arvostetaan

niin kuin olen aiemmin sanonut ei tietystikään voi olla niin että nämä ehdotukset ovat kiveen hakattuja vaan arvioidaan sitten sen uuden informaation pohjalta

sen vielä sanon tästä tärkeästä ammattikorkeakoulu uudistuksesta että tämä prosessihan on jo nyt johtanut siihen että alueilla ammattikorkeakoulut tekevät keskenään ovat aiemminkin tehneet hyvää yhteistyötä ja arvioivat sitten työnjakoa ja omaa profiloitumistaan

suomalaisen yritysjohdon tulee ottaa oppia ruotsista ja norjasta joissa kohdellaan ikääntyneitä hyvin asenne on myönteinen eikä saneerata arvokkaita ihmisiä ulos

arvoisa puhemies

pidän tässä nyt tehtävässä tuntijakouudistuksessa kenties kaikkein tärkeimpänä asiana oikeasti että taito ja taideaineitten asema lisääntyy

johtuuko se myöskin siitä sosialidemokraattien vahvasta voimasta ja asemasta joka muun muassa ruotsissa on työelämään vaikuttanut kysyn vain

kyllä tämä oppositiopuolueitten asenne työmarkkinajärjestöihin on megaluokan kysymys

se pitää sisällään myöskin kädentaidot

teidän molempien esityksissä on lukuisia kohtia jotka takuuvarmasti toteutuessaan kaatavat työmarkkinaratkaisun

nyt minun puheeni painopiste ei ollut tässä nuorisotakuussa kokonaisuudessaan vaan sen osana on koulutustakuu jonka nostin esille ja totesin että tältä osin edustaja elomaan puhe ei nyt ollut ihan kohdallaan

missä määrin se toteutuu tuntijaolla missä määrin sitten ikään kuin tämmöisellä opetussuunnitelmatasoisella vahvistamisella

aivan niin kuin valtiovarainministeri sanoi se on tämän kokonaisuuden neljäs pilari jolla voidaan lähivuodet vakauttaa maltillisen palkkakehityksen ja tulonjaon osalta

ja nyt kun käytitte vastauspuheenvuoron niin selvisikin se että te itse asiassa puhuitte tulevaisuudesta kun oppilaitosten järjestämislupia ollaan uusimassa

työpaikoilla on räätälöitävä töitä työaikoja ja työolosuhteita niin että työkyvyn alentuessakin on mahdollista jatkaa työelämässä

sitten edustaja alanko kahiluoto peräsi mielestäni tärkeitä koulutuksen syvärakenteeseen liittyviä kysymyksiä periytyvyyden suhteen

minä olen erityisen hämmästynyt siitä että keskustapuolue ei anna tälle sopimusyhteiskunnalle sopimuskulttuurille sitä merkitystä mikä sille tässä varsin dramaattisessa tilanteessa kuuluu

vaadimme ikääntyville oikeita työpäivän lyhennysmahdollisuuksia ilta ja yötyön rajoittamista kuntoutusmahdollisuuksien sekä erityisen tuen lisäämistä ikääntyneille työntekijöille

sen kanssa nyt sitten on pyrittävä elämään ja kohdentamaan sitten ne olemassa olevat resurssit mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti myöskin aikuiskoulutuksen tasa arvon näkökulmasta

ikään kuin spekuloitte sillä että silloin sitten tapahtuu tätä syrjäytymistä

vuoden päästä syksyllä hallitusohjelman mukaisesti eduskunnalle tullaan antamaan valtioneuvoston esitys koulutuksen tasa arvo ohjelmaksi

laitoin sinne ison suomen kartan ja pohjois ja itä suomeen erivärisillä nuppineuloilla jokaisen lukion ja ammatillisen oppilaitoksen ajatellen juuri niin että tämän saatavuuden näkökulmasta tehtävät rahoitusuudistukset turvaavat nuorille tämän saatavuuden ja oppilaitoksen riittävän läheltä

itse asiassa sen elementit ovat nyt pääosin sisällä lausunnolla olevassa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa ja sen yhteydessä ja sisällä on tarkoitus sitten käydä tarkemmin kiinni muun muassa siihen mitä tämän koulutuksen periytyvyysongelman ratkaisemiseksi voidaan tehdä

meillä on tarkoitus nyt käynnistää lukiokoulutuksen tavoitteita ja tuntijakoa koskeva uudistustyö uudistetaan opetussuunnitelman perusteet ja siinä yhteydessä on erittäin tärkeää tämä työelämäyhteys tieto ja osaamistarpeet jotka tarkoittavat mielestäni sitä että lukion yleissivistyksen vahventamista laajentamista ja syventämistä tulee tehdä nyt ikään kuin tätä aikaa ja tulevaisuutta vastaavasti

osatyökykyisten työllistymistä on tuettava sosiaalilainsäädäntöä uudistamalla esimerkiksi osa aikaeläkejärjestelmää kehittämällä

siitähän periaatteessa on tutkimuksia ja tietoa olemassa mutta on tärkeää että siihen käydään kiinni

sitten edustaja puumala täällä ei oikein istunut merkittävän keskustapuolueen sivistyspoliittisen vaikuttajan suuhun tällainen lähestymistapa

luottamushenkilöiden asemaa työelämässä on vahvistettava esimerkiksi työsuojeluvaltuutettujen työn ohjaamista työhyvinvointiin ja terveyteen

siis ei pidä nyt vähätellä sitä että hallitusohjelmassa ja kesussa on vahvat painotukset siihen minkä takia me tähtäämme kuitenkin näissäkin oloissa yhdeksi maailman osaavimmaksi kansaksi

tämä työhän aina keskimäärin tehdään kerran kymmenessä vuodessa ja se on tarkoitus nyt tämän hallituskauden loppupuolella käynnistää heti kun tämä peruskoulun tuntijakouudistus on saatu vahvistettua toivon mukaan ensi vuoden aikana

yhteistoimintalain edellyttämiin tasa arvo ja koulutussuunnitelmiin tulee sisällyttää työhyvinvointiin liittyvä arviointi ja kehittämistyö

kaikilla koulutuksen tasoilla on vahvat elementit lisätä koulutuksen laatua

myöskin lukiokoulutukseen kehitetään tuloksellisuusrahoitusta ja sitä tukevat ja kattavat laatukriteerit

se koskee niin peruskoulua lukiokoulutusta ammatillista koulutusta kuin myös ammattikorkeakouluja ja yliopistoja

hallituksen kuntatalouden kurjistamistoimet kohdistuvat rumasti naisvaltaisille aloille

minä hirveästi korostaisin nyt opetusministerinä sitä hyvää asiaa joka tuossa kesussa on että varhaiskasvatuksessa peruskoulussa ammatillisessa koulutuksessa lukiokoulutuksessa ammattikorkeakoulu uudistuksessa tiedekorkeakoulussa kaikissa on sisäänrakennettu erittäin merkittävät opetuksen laatua parantavat sisältöelementit ja kehittämiskohteet

minulla ei ole aikaa käydä niitä koulutustasokohtaisesti lävitse mutta siellä on muun muassa tarkoitus tällaisiin rahoitusjärjestelmäuudistuksiin sisällyttää vahva laadun parantamisen ja kehittämisen elementti ja voin vakuuttaa että vaikka nämä säästöt eivät ole mukavia ja ne tuottavat joissakin yksiköissä varmaan ongelmiakin tuskaakin niin se ei tähän isoon kokonaislinjaan ja tahtotilaan vaikuta

tämän takia pidin jossain määrin loukkaavana sitä jos nyt muistan oikein että keskustan vastalauseessa olisi annettu ymmärtää että tässä ollaan viemässä jotenkin suomalaista koulutusta alaspäin

jos joku pieni lukio lakkautuu tai tekee yhteistyötä ammatillisen oppilaitoksen kanssa tulee laajempi opetustarjotin sille nuorelle niin hänen mahdollisuutensa ihmisenä ja kansalaisena parantaa omaa osaamisensa ja ammattisivistyksensä tasoa paranee

kun osallistuin opetusministerinä kaikkien eu maiden opetusministerikokoukseen voin ylpeänä todeta että toisin kuin lähes kaikissa muissa maissa suomessa panostetaan ja kehitetään meille erityisen tärkeää peruskoulua

eli yhteistyöllä syntyy nuoren kannalta parempaa opetuksen laatua

käsitykseni mukaan tämä työryhmä tulee esittämään liikunnan lisäämistä peruskoulussa

syyt me kaikki tiedämme vaikka korostan sitä että olennaista on lisätä liikuntakulttuuria kaikissa koulumuodoissa se ei ratkea lisäämällä yksi tai kaksi oppituntia

hyvä me

tämä on paljon isompi yhteiskuntapoliittinen kysymys miten me saamme nuoret liikkumaan lapset liikkumaan paljon enemmän ja mielestäni edustaja filatov käytti viisaan puheenvuoron niin kuin yleensä että nämä pitää aloittaa sieltä varhaislapsuudesta jo tämän liikkuvan elämäntavan oppiminen

tämä kajaanin opettajankoulutusyksikön lopettaminen on tietysti oulun yliopiston autonomiaan kuuluva asia

minä otan henkisen kopin tästä ajatuksesta mutta en uskalla luvata asian suhteen nyt yhtään mitään

me olemme siis lisäämässä opettajankoulutuksen aloituspaikkoja mutta se on nyt vielä auki miten se sitten on tarkoitus kohdentaa

sitten edustaja pelkonen pohdiskeli ja kysyy osana tätä yhteiskuntatakuuta tuleeko siihen joitain niin sanottuja pakkotoimia

sitähän pohdiskelee nyt ensi vuodenkin vielä pitkään työryhmä miten se on tarkoitus sitten jalkauttaa kuntiin alueille ja tässä yhteydessä sitten varmaan mietitään kaikkia keinoja

arvoisa puhemies

vaikka määräaikainen vuokratyö sopii joillekin esimerkiksi opiskelijoille ja vuokratyöllä voi olla myös työllistävää vaikutusta on huolestuttavaa että vuokratyön käyttö on voimakkaasti kasvanut ja laajentunut alueille joille sitä ei alun perin ole tarkoitettu

itse kuitenkin korostaisin en pakkoa vaan sitä että erityisesti vaikeassa asemassa ja elämäntilanteessa olevat vuodet se mitä ne kaipaa nuoret kaipaavat henkilökohtaista ohjausta vanhemmuutta seuraamista ja aktiivista tukemista

tiusasen esille nostama asia koskien terveydenhoitoa ja potilaiden hoitoa ja turvallisuutta on mielestäni ihan relevantti ja tärkeä huomio

meidän työltämme lainsäädäntötyöltä kansalaiset voivat oikeutetusti odottaa sitä että he voivat kunnioittaa ja noudattaa lakeja

työsuhteen keskeisiä ehtoja koskevan selvityksen antamatta jättäminen tuli rangaistavaksi syksyllä ja nyt lakiin tehdään muutoksia jotka parantavat vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välistä tiedonsaantia

toinen näkökulma on se että voidaan ajatella myöskin että ne kohtuudella vastaavat kansan oikeustajuun

vuokratyöntekijälle annettu oikeus saada kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista myös alle kuukauden jatkuvissa vuokratyösuhteissa samoin käyttäjäyrityksen luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tiedonsaantioikeuden parantaminen sekä käyttäjäyrityksen henkilöstön edustamisoikeus

no nyt sitten kun puhumme ja kuulemme että ollaan tuomassa autotallit energiatodistusten piiriin

hyviä uudistuksia mutta hallituksen lainmuutosesitykset eivät tarjoa mitään olennaisia käytännön työkaluja vuokratyöntekijöiden oikeuksien polkemisen estämiseen

niiden yritysten kohdalla jotka hoitavat velvoitteensa ei vuokratyö ole ongelma mutta vuokratyötä käytetään paljon harmailla ja pimeillä markkinoilla ja erityisesti ulkomaisen vuokratyön käyttö on usein holtitonta

arvoisa puhemies

sama koskee tietysti näiden vanhojen omakotitalojen vapauttamista

edustaja ruohonen lerner on toiminut perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja olette sillä tavalla merkittävässä asemassa perussuomalaisissa

edustaja viitasen ja tuppuraisen puheet olivat erinomaisia

minusta tämä parlamentti on sellainen paikka että jos edustaja sanoo että meillä on työntekijöitä joille maksetaan liian korkeaa palkkaa eikä hän kykene eikä halua siihen vastata niin pidän sitä vähän kyseenalaisena toimintatapana

vuokratyöntekijöiden kohdalla lyhyitä määräaikaisuuksia ketjutetaan yleisesti ja ilman mitään erityistä perustetta

tässä yhteydessä on aivan pakko kajota myöskin näihin työsuojelun voimavaroihin joita hallitus ei ole pidemmällä aikavälillä turvaamassa

kansainvälisten tutkimusten mukaan suomen kilpailukyky ei ole palkoista kiinni se on kansainvälisesti erittäin hyvä

se ei lisää työsuojeluresursseja vaan päinvastoin osana alku hankkeitaan ja tuottavuusohjelmiaan aikoo entisestään vähentää työsuojelutarkastajien määrää

vasemmistoliiton ja sosialidemokraattien ja kristillisdemokraattien mietintöön on kirjattu mielestäni tärkeitä perusteluita

hallitus ei ole vaivautunut etsimään kokonaisvaltaisempaa ratkaisua vuokratyöntekijöiden ongelmiin

vuokratyöntekijöistä valtaosa kokee työsuhdeturvansa puutteelliseksi ja oikeassa ovatkin

vuokratyöntekijä jää usein ilman palkallista äitiyslomaa ja sen aikana kertyvää työeläkettä äitiysloman aikana kertyvää vuosilomaa lomaltapaluurahaa sairausajan palkkaa pekkaspäiviä pyhätyökorvauksia tulokseen sidottuja palkanlisiä käyttäjäyrityksen tasoista työterveyshuoltoa työpaikkakohtaisia etuja sekä henkilöstökoulutusta

arvoisa puhemies

porvarihallituksen perusluonne näkyykin välinpitämättömyydessä jälleen yhtä yhteiskunnan poljettua ryhmää kohtaan

ehkäpä hallitus ei todellisuudessa haluakaan taistella työntekijöiden oikeuksien puolesta onhan vuokratyöfirmojen todettu tekevän kannattavaa bisnestä

arvoisa puhemies

kannetaan ja

esitän että

vastalauseet kahden

voi siis enemmän anteeksi

se myös asettaa vuokratyöyritykset samalle viivalle muiden yritysten kanssa normaalin yrittäjäriskin piiriin

viime vaalikauden lopulla vuokratyötä pohtineen sakn jäsenliittojen edustajista koostuneen työryhmän tavoitteisiin kuului että vuokratyötä olisi pääsääntöisesti tehtävä vakituisessa työsuhteessa vuokratyöyritykseen ja työryhmä mainitsi keinoina esimerkiksi takuupalkan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tässä kiitän valiokuntaa erinomaisesta työstä

tässä on lähtökohtana se että tuottavuusohjelman kokonaishyötyjen tarkastelussa on olennaisia puutteita ja tässä yhteydessä muun muassa viitataan että jatkossa harmaan talouden torjunnan viranomaisresursointi irrotetaan tuottavuusohjelmasta koko harmaan talouden torjuntaketjun osalta

arvoisa puhemies

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on näillä esityksillään jatkamassa sitä vastuullista suomalaisen sosiaalipolitiikan kehittämistä jossa nyt eri syistä on tullut tällaisia notkahduksia ja katvealueita jotka on syytä täällä eduskunnassa arvioida

arvoisa puhemies

se että valiokunnissa kuunnellaan asiantuntijoita on tietysti luonnollista ja sillä on historiallinen taustansa